arvoisa puhemies

ensinnäkin muistuttaisin siitä että huolimatta siitä että tekesin määrärahat viime vuosina ovat jonkun verran laskeneet ja huolimatta siitä että nokialle joka vastasi yksinään kolmanneksesta kaikista suomen t k määrärahoista on käynyt miten on käynyt niin suomi on edelleen maailman kolmonen t k panostuksessa per capita etelä korean ja israelin jälkeen että kyllä meillä silti edelleen on hyvä tilanne

sinänsä jotenkin lähtökohtaisesti on äärimmäisen vaikea arvioida esimerkiksi jostain viennin lisääntymisestä joillakin markkinoilla mikä on ollut sitten nimenomaan tämän toiminnan ansiota

edustaja pelkonen kuvasi erittäin hyvin matkailualan tämänhetkisiä haasteita

ne voi tiivistää siihen että kun sekä kotimainen ostovoima vähenee että keskeisin ulkomainen matkailijaryhmä venäläiset venäjällä tapahtuneen ostovoiman vähentymisen takia myös vähenee niin totta kai tilanne on erittäin hankala

mutta ei tähänkään mitään hokkuspokkustemppuja ole olemassa eikä sitä yksittäisillä tukiaisilla voi hoitaa vaan tietenkin kysymys on siitä että tämän makrotalouden kuntoon saattamisen kautta syntyy parempia ehdotuksia myös tälle

toinen on se että tämä hallitushan päätti peruuttaa sen edustuskulujen verovähennyksen poiston jolla matkailuelinkeinon kannalta varmasti on iso merkitys

toinen on se että meillä on käynnissä merkittävä matkailun kärkihanke jossa yritämme maan alueitten kanssa yhdessä löytää niitä asioita joita ilman merkittäviä budjettipanostuksia yhdessä voitaisiin tehdä jotta saataisiin matkailuun lisää vauhtia

on totta että olemme leikanneet rakennerahastojen varojen teknisestä tuesta

muutos on tehty vain ja ainoastaan sen takia että jäisi enemmän rahaa itse toimintaan

pitää muistaa että rakennerahastovarat on tarkoitettu sitä varten että edistetään lähinnä pk sektorin yritystoimintaa maakunnissa ja kun johtuen eurooppalaisesta ratkaisusta meidän kokonaispottimme olennaisesti väheni niin pidimme erittäin tärkeänä että mahdollisimman iso osa rahoista meni varsinaiseen toimintaan